minä todella toivon sitä että kun täällä valtiovarainministeri kataiseen nyt on useasti viitattu niin hän todella myöskin ajaisi ajaisi aktiivisesti tätä rahoitusmarkkinaveroa

siinähän on yksinkertaisesti kysymys aivan simppelistä järjestelmästä joka kumma kyllä puuttuu tällä kaupankäynnin lohkolla eli rahoitusmarkkinoilla finanssisektorilla käytävästä kaupankäynnistä

kaikessa muussa kaupankäynnissähän meillä on välillisiä veroja jopa hyvin korkealla tasolla kuten hyvin tiedämme mutta finanssisektorilla käytävässä kaupankäynnissä arvopapereiden johdannaisten velkakirjojen kaupassa ja myöskään valuuttakaupassa minkään tyyppistä transaktioveroa ei ole olemassa

totta kai se on tulevaisuutta

siellä liikkuvat suurimmat rahat löysin raha ja siellä oleva kaupankäynti täytyy saattaa verotuksen piiriin ja sitä kautta kun luodaan verotusta luodaan myöskin sitä valvontaa josta tässä oli puhetta

minulla oli tilaisuus vierailla afganistanissa aivan hiljattain

siellä eletään sotatilassa

on aivan selvä asia että afganistanin tilannetta ei voida ratkaista pelkästään kansainvälisin toimin ei myöskään kansainvälisin sotilaallisin toimin vaan siihen täytyy pystyä kytkemään erityyppiset kehitystoimet mukaan ja tätähän kansainvälinen yhteisö koko ajan myöskin tekee

arvoisa puhemies

tästä operaatiosta on nostettu esiin kysymys siitä osallistuuko suomi ja lisääkö suomi panostustaan sen vuoksi että tämä on nato johtoinen operaatio

minusta ei ole sinänsä kiinnostava kysymys pohtia näinpäin että vastaamme ei tai kyllä vain sen vuoksi onko operaatio nyt jonkun järjestön naton eun vai ykn tai etyjinkin tarvittaessa jos sellainen syntyy

se tietysti on tässä nyt epäsuhta jos suomi muuten haluaa näyttäytyä maailmalla ja ykssa meillä jopa turvaneuvoston jäsenyyshanke on tässä käynnissä ja jos me näin vähällä panoksella olemme näissä ykn operaatioissa mukana ja meillä riittää voimavaraa sitten näihin muihin operaatioihin monet hyvät perusteet tässä varmasti taustalla

tämä tilanne tietysti synnyttää sen kysymyksen onko suomi luistamassa niistä velvoitteista joita meillä nimenomaan ykn rauhanturvatoimintaan osallistumisessa on

jos markkinataloudessa ei ole riskiä se on kuin uskonto ilman ja hän käytti voimakkaampaa sanaa kuin minä käytän pirua

nyt tekisi mieli ministeriltä kysyä jos hän olisi aitiossa mutta ei ole miten te olette saattaneetkaan mennä tämän manaamanne pirun puolelle ja käytätte vielä veronmaksajien varoja voidellaksenne tuota alakerran herraa

ei ole myöskään vaikea olla kuulematta niitä moitteita joita täälläkin on kuultu moneen kertaan että kreikkalaiset ovat eläneet yli varojensa ei myöskään sitä että kreikkalaiset kaiken lisäksi ovat pimittäneet tietoja jotka olisivat olennaisia kaikille meille arvioidaksemme maan tilaa

vasta kun kaikki näkivät että kreikka on ongelmissa myöskin luottojen arvioijat totesivat tämän saman ja luottoluokitus kreikalla putosi

voi tietysti kysyä myöskin mikä on pikavoittoja metsästävien hedge fundien osuus joista täällä on tänään paljon puhuttu niiden spekuloidessa valtioiden obligaatioilla tai euroopan rahoituspaketin onnistumisella

ei ole vaikea todeta että häntä heiluttaa koiraa

markkinavoimat ja finanssikeinottelijat ovat ottaneet voiton valtioista päinvastoin kuin ehkä täällä on annettu ymmärtää ja lopulta me veronmaksajat tämän kuittaamme

mitä pitäisi tehdä

ehdottomasti tilanne on sen kaltainen että sosialidemokraatit kantavat huolta euroalueesta euroalueen vakaudesta ja luottavat euroon

olemme puhuneet luottoluokittajien vastuista

siellä on myöskin johdannaiskauppaan liittyviä avoimuusvaatimuksia ja mikä olennaisinta myöskin maininta ja siitä myöskin kiitos valtiovarainministeri kataiselle että tämä rahoitusmarkkinaverokysymys otettaisiin esille

vyönkiristysohjelmat imfn rakennerahoitusohjelmat kehitysmaissa tyypillisesti ja tässä tapauksessa myöskin kreikan kohdalla ovat lähestulkoon puristamassa tuon kansan hengiltä

arvoisa puhemies

yksinkertaisuudessaan kun sitä ei täällä oikein tahdota ymmärtää mistä on kyse on kysymys siitä että rahalla käytävälle kaupalle on se arvopaperikauppaa osakekauppaa on kysymys johdannaiskaupasta valtion velkakirjoista tai valuuttakaupasta tulisi pieni liikevaihtovero

meille sosialidemokraateille on avainkysymys että se on nyt tässä ollut esillä ja arvostamme sitä keskustelua jota tästä asiasta on käyty

arvoisa puhemies

hän totesi että on sinänsä hyvä että ydinvoimaa vastustetaan syntyy keskustelua mutta hän totesi myöskin että on tärkeää että ne jotka vastustavat tätä ydinvoimaa noudattaisivat kohtuullista rehellisyyttä

heidän jotka puhuvat ydinvoiman puolesta olisi hyödyllistä ymmärtää että totuus ei ole vain yksien hallussa

minusta on myöskin sinänsä hyvä että ydinvoimaa kannatetaan ja tärkeää on että ne jotka kannattavat ydinvoimaa noudattaisivat kohtuullista rehellisyyttä

arvoisa puhemies

eikö se riitä että ottaa sähkön pistorasiasta totesi tämä mummo

manninen tässä viimeisessä puheenvuorossa viittasi ja siinä on kysymys kahdesta uudesta ydinvoimayksiköstä jotka suomeen oltaisiin rakentamassa jos täällä tehdään myönteiset päätökset

mitä todennäköisimmin seuraavalla vaalikaudella täällä on esitys uudesta voimalahakemuksesta ja sitä käsitellään toivottavasti samalla paatoksellisuudella ja huolellisuudella myöskin kuin tätä nykyistä esitystä

hiilidioksidipäästöistä vapaata energiaa

ilmastonmuutos on tällä hetkellä ihmiskunnan yksi suurimmista haasteista ja siinä mielessä ydinvoima on vastaus omalta osaltaan tähän kysymykseen

toinen syy mikä puoltaa omalta puoleltani äänestämistä kyllä ydinvoiman osalta on luonnollisesti omavaraisuus

tässä suhteessa on tietenkin järkevää että haemme sitä sisäistä omavaraisuutta

integroitunut maailmantalous tietysti aina on täynnä riippuvuuksia mutta niin pitkälle kuin mahdollista on järkevää että perussähkötuotannon osalta olemme vapaita tuonnista ja pikemminkin sitten jos plussaa on niin se on viennin puolella

kolmas syy joka on täällä näissä keskusteluissa tullut esille monissakin yhteyksissä on se että ydinvoima on ratkaisu jossa nyt pidetään vähäsen veronmaksajien puolta

nyt puhun siis vastustavista argumenteista jotka lähtevät siitä liikkeelle että tvon hakemus on aika lailla arveluttava niin kauan kuin tämä olkiluodon kolmas reaktori on vielä valmistumatta

hankehan on jo kolme vuotta myöhässä ja ei ole myöskään vielä täyttä varmuutta siitä saako se säteilyturvakeskukselta lopullisen käyttöluvan

vaikka ed

mutta varmastikin suurin syy vastustaa ydinvoimaa tulee siitä että tämä hallituksen paketti nimenomaan puhun nyt tästä hallituksen esityksestä josta me täällä äänestämme huomenna ei sisällä kunnollista visiota tehokkaimmasta energiapolitiikasta

siinä suhteessa nyt on riski että me luomme maahan ylikapasiteettia ydinsähkön osalta ja tosiasiassa se menee sitten vientiin silloin kun sitä kapasiteettia puretaan

tässä suhteessa keskittämällä näin paljon ja näin suuressa mittakaavassa ydinvoimaan saattaa olla näin minä kysyn ja tämä on sitä hypoteesia koska joudun todella tätä dilemmaa nyt täällä ratkomaan suomi jää jälkeen muista euroopan maista jotka panostavat selkeästi suomea enemmän uusiutuviin energialähteisiin kuten tuuli aurinko ja bioenergiaan

itse asiassa kun tilastoja olen seurannut tällä hetkellä euroopan unionissa siis muualla kuin suomessa rakennetaan huomattavasti enemmän tuulivoimaa kuin ydinvoimaa jos täällä tehdään päätös puoltaa näitä ydinvoimaratkaisuja niin kuin hallitus esittää

onko käymässä näin minä kysyn tai tätä joutuvat kysymään ne jotka vastustavat ydinvoimaa että jäämme vanhentuneen energiatuotannon vangiksi

arvoisa puhemies olen dilemman kanssa tekemisissä

tässä on hyvin kaksijakoinen asetelma

arvoisat poliitikot

arvoisa puhemies

ei ollut muuta vaihtoehtoa arvon kansanedustajalla kuin kysyä lapsiltaan

edustaja